seuraavaksi esitellään kaksikymmentäviisi

yleiskeskustelu on viime torstaina pidetyssä täysistunnossa julistettu päättyneeksi tästä uudesta tiedosta tekemistä varten pyytää palokan yksityiskohtaisen käsittelyn pyrin tekemään muutos

siis syyskuuhun tul taessa oli tullut katumusviikko päälle ja sitten hallitus vaivihkaa ilmoittikin että no niin yhtäkkiä oli mahdollisuus tarkistaa pääomaverotusta ja myös sitten vaikuttaa tähän ansiotuloveroasteikkoon

kun kuulen kokoomukselta selityksen miksi tämä pääomaveron korotus ei käy nyt jos te kerran sitä kannatatte sitten minulla on seuraava kysymys kyllä mielessä mutta minä jään ensin odottamaan miksi sitä ei voida tehdä nyt

kivistö tulvan

tämä on kyllä surullinen juttu että hallituksella menee kovin pitkän aikaa tähän työllisyystilanteeseen reagointiin

aikaisemmin myös vaalikauden vaihtuessa hallitukset ovat katsoneet mitkä ovat kaikkein kiireellisimpiä tehtäviä ja sitten sitä palautetta joka on tullut vaalien kautta ja kun uusia voimia nousee hallitukseen niin näitä uusien voimien ideoita pannaan toimeen saman tien juuri lisäbudjettien kautta

risto pelli

arvoisa puhemies teen ehdotuksenne

kadusta reijo arvoisena

se on ollut johtava ajatus varsinkin silloin kun ollaan tilanteessa että talouden peruskehitys ja myös työllisyyskehitys voimakkaasti poikkeaa siitä mitä on ajateltu

rohkenen epäillä että äänestäjän pelko on viisauden alku ja kun eduskuntavaalit lähestyvät edustaja kankaanniemi tulee tänne esittelemään semmoisen ratkaisun jossa eläkeläisten verotus pannaan samalle linjalle kuin missä palkansaajat ovat

pyydän niitä edustajia jotka haluavat tästä aiheesta käyttää puheenvuoron tai esittää kysymyksen ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

seuraavaksi jonosta kettunipusta mäkipää kadottanut ehdotuksen varakkaaksi joudumme äänestämään miten ja aidosti kettunen osuman kaksi ei kyllä vastaa

vai onko niin että hallituksen aikaansaannokset ovatkin sitä että ensin tehdään ongelma ja sitten se peruutetaan niin kuin me olemme nähneet tässä tehokkaan katumisen laissa ja eläkeläisen asumistuen leikkauksessa

teistä vastuullisuutta on se että ei käytetä varoja työllisyyden hoitoon pidetään työllisyysmäärärahat ennallaan tai oikeastaan ne leikkaukset jotka te teitte hallituksen aloittaessa ovat teille tärkeitä asioita

no nyt tämä koko repertuaari myöhästyi tosi pahasti niin että nämähän eivät riitä niihin tarpeisiin mitkä ovat välittömässä työllisyyden hoidossa ja myöskään näitä paljon puhuttuja kustannuskilpailukykyyn liittyviä ratkaisuja ei tapahdu ei tämän vuoden osalta eikä ensi vuoden osalta

äänestykseen o

tehkää se minkä teitte pieneltä osin pääomatuloverotuksen ja solidaarisuusveron alarajan osalta viime syyskuussa hetki sitten

tämä on todella hämmentävää koska valtaisa määrä hallituksen retoriikasta on ripustettu tämän väitteen varaan että nyt on hirveä kiire eikä ole aikaa vatuloida

ja sitten kaikki mitä hallitus tekee ja puhuu tulee voimaan ehkä puolentoista vuoden kuluttua kaikilla niillä epävarmuustekijöillä mitkä liittyvät muun muassa siihen ovatko nämä hallituksen pakkolakipaketit perustuslain mukaisia vai eivätkö

arvoisa puhemies

äänestyksessä

ministeri virkkunen

olen itse vankasti sillä kannalla että ei sovi meidän perustuslain sisältöön että sopimusoikeus viedään palkansaajilta ja työnantajilta

siihen liittyy sekä kela että muu julkinen sektori sillä niin kuin sanoitte viime kädessä valtio joutuu toimimaan kelan etujen maksatuksen takuumiehenä

ja näinhän kävi

en pysty ymmärtämään että se voisi perusoikeuksiin mennä joten tässä on vielä sekin riski että tämä koko rakennelma saattaa tulla alas niin kuin korttitalo

me olemme nähneet jo pitkän aikaa että on syntymässä kestämätön tilanne kun tämä hallitus rapauttaa veropohjaa erittäin laajalla verojen alentamisen ohjelmalla ja tämä tapahtuu tilanteessa jossa jokainen näkee että on tultu jo vaiheeseen että pikemminkin pitäisi miettiä millä annetut sitoumukset täytetään

äänestys

kuten äänestysten kohteina ovat luvut on hyväksytty jo komeat luvut ovat menettelytavan mukaisesti katsottava hyväksytyksi koko pääluokkanaan on hyväksytty mikä muka

työvoimatoimistoista tulee viestiä työvoima ja elinkeinokeskuksista yrittäjiltä tulee viestiä nuorilta tulee viestiä nuorten vanhemmilta tulee viestiä ja kaikki ovat huolissaan siitä että niihin hyväksi todettuihin keinoihin jotka auttavat tällaisessa työllisyystilanteessa rahoitusta ei ole

otamme pääministerin puheenvuoron ja sitten sen jälkeen

tämä esimerkki kelamaksusta on vain siis yksi esimerkki tätä hillitöntä verojen alentamisen ohjelmaa jossa lasku siirretään ensi vaalikaudelle ja seuraaville sukupolville maksettavaksi

ja sen jälkeen sitten puhujalistaan

ja tämäkin on kumma koska luulisi että edes salin oikealla laidalla joka ei muuten nyt taida kovin laajasti olla tässä keskustelussa paikalla en huomaa ketään sitä starttirahaa nyt ei sentään vain vastustettaisi sen takia että se on pahaa yhteiskunnan toimintaa koska se rohkaisee kuitenkin yrittäjyyttä jonka pitäisi olla myös oikean laidan kiinnostuksen kohteena

arvoisa puhemies teen ehdotuksen

edustaja saarakkala

todellakin tämä tilanne on erittäin hälyttävä ja tämä koskee kaikkia eurooppalaisia valtioita tällä hetkellä

arvoisa puhemies

sen sijaan meillä on syntymässä tilanne jossa hallituksen selän takana piilotellaan aikamoista aikapommia ja se on tämä pitkäaikaistyöttömien kasvava joukko

yhdistä

vikström näki koheni

myönnän vielä puheenvuorot edustajille timo korhonen hautala ja edustaja maijala jotka eivät ole vielä puhuneet ollenkaan ja sen jälkeen jäljellä oleville ryhmäpuheenvuoron käyttäjille edustajille lauslahti ja peltonen

mutta sama koskee myös nuorten mahdollisuutta päästä töihin kun ei ole enää näitä määrärahoja joilla voitaisiin palkkatuella mahdollistaa yrityksiin pääsy

se on inhimillinen tragedia ja siitä tulee myös seuraavan talouskasvun este

arvoisa puhemies

jostakin on apua miesten ehdotuksen numero neljä

mutta oikeastaan se asia josta te ette puhunut ollenkaan on sitten kuitenkin tässä ratkaisussa se pääasia eli mitä tapahtuu syyriassa ja sillä alueella jolta pakolaiset joutuvat lähtemään

risto torni

sitten tullaan tähän kysymykseen tässä koko ajattelun vääristymässä ja se on se että me olemme passiivisesti valmiit maksamaan miljardeja toimeentulosta mutta sitä rahaa ei voi käyttää aktiivisesti niin että edesautettaisiin työpaikan löytymistä sen takia että tämän päällä istutaan ja tälle ei tehdä yhtään mitään

arvoisa puhemies

niistä saadun ravulle liiskanat

jotta saadaan loppumaan tämä niin pitää löytää syyrian kriisiin rauhanomainen ratkaisu joka turvaa alueen ihmisten ihmisoikeudet

tälle pitäisi tehdä jotain ja siinä nämä veikkausvoittovarojen pikku jaot eivät paljon auta

jos perunalle arvoisa herra puhemies

ja kun teidän rahanne ovat menneet näihin veronalennuksiin niin te joudutte nyt sanomaan työministeri cronbergille ja ministeri pekkariselle että ei ole rahaa käyttää näihin teidän tarpeellisiin hankkeisiinne ei voida antaa lisäbudjettia

pienet esityksi

arvoisa puhemies

edustaja jaskarin ehdotus tutkia mistä johtuu että monet pienyritykset eivät palkkaa väkeä on erinomaisen kannatettava

edustaja pertti virta kohennetaan

eduskunta hyväksyisimmassa käsittelyssä sisällöltään tumma

takertuksen toinen käsittely on antanut

arvoisa puhemies venesitykseen en ole

osittain vain osittain toisen käsittelyn ystävänpäiväristuksen kymmenesosia ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustelu pakki dr

risto lohi arvoisa puhemies

rostel ky tunnu tasapuolisten ehdotuksen numero kahden pisteen mäkipäivä sattuu

se keskittyi vahvasti ajankohtaiseen talouspolitiikkaan ja vähemmän tähän itse tarkastusvaliokunnan mietintöön ja tähän finanssipolitiikan valvontaosioon

muualla euroopassa eu maissa ollaan tilanteessa että ollaan alle puolessa näistä luvuista

jos hyväksyy sopimuksen yleisimmässä käsittelyssä sielutonta kuten lakiehdotukset ehdotuksen toinen käsittely tähtäsi

rystöturmia

arvoisa puhemies

general lumme

ja nyt ongelmahan tässä teidän palkkojen leikkauspaketissa on että tuo tulee säilymään suurimpana syynä siihen ettei palkata lisää väkeä tämä kysynnän puute koska te olette tekemässä isoa palkanalennuslinjaa jota ajetaan väkisten lävitse milloin lomarahaa milloin sairausajan palkkaa milloin jotain muuta ja sitten lopputuloksena on että ei ole kotimarkkinoilla rahaa

toivon että tällä kertaa näemme hallituksen jonka kaikki ministerit ovat sisäistäneet hyväksytyn tekstin ja toimivat myös julkisesti sen linjan mukaisesti joka yhdessä on hyväksytty

olisin mielelläni itsekin osallistunut tähän ajankohtaiseen talouspoliittiseen keskusteluun mutta katsoin että tässä esittelijän rooli valiokunnan puheenjohtajana ehkä pakottaa pysymään enemmän valiokunnan asioissa ja sitten tämä ajankohtainen talouspolitiikka voi tulla osaltani keskusteluun muussa yhteydessä

yhdistettyyn

arvoisa puhemies teen ehdotuksen kymmenen

anteeksi vaan mutta minusta tuntuu että tämä lökäpöksyhallitus ei tule tekemään työttömien eikä nuorten hyväksi tämän vuoden aikana yhtään mitään vaan lykkää nämä päätökset eteenpäin

luostari on varma saada

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä tekemässä päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen

vakioidusta toinen käsittely on

eduskunta hyväksyminen kasautunut kuusi lausumaehdotus d